minulle opetti kauan sitten eräs ruotsalainen professori että jos sinulla lääkärinä ei ole mitään muuta kuin potilas joka on tuskallisessa tilanteessa ja omat kätesi niin mitä sinä voit tehdä kun ei ole edes lääkkeitä

tämä omaishoitajien järjestäminen on iso vaikea hyvin haastava asia koko suomessa

arvoisa puhemies

kuoppa on ottanut esille tämän asian näiden palomiesten eläkeiästä ja eläkkeellemenovaiheista ja kaikista niistä vaikeuksista mitkä siihen sisältyvät

kaikki se mitä ministeri sanoitte on sovellettavissa paikallisesti

edellinen eduskunta varmasti ihan kokonaisuudessaan kyllä tiesi mistä harmista ja ehkä vääryydestäkin tässä kaikessa on kysymys

täytyykö tässä olla joku kummallinen kampanja joka paikallisesti aloitetaan ministeriön kautta

en ole allekirjoittanut tätä lakialoitetta sen takia että en ole nähnyt tätä aikaisemmin mutta täällä on yksi semmoinen asiakohta jonka takia olisin joutunut miettimään olisinko voinut kirjoittaa ehkäpä mutta haluan tukea tätä aloitetta joka tapauksessa puhumalla tästä

siinä vaaditaan uusajattelua

se on kakkien meidän yhteinen asia ja ministeri risikon selvittelypyynnöt ovat ihan hyviä alkuimpulsseja sen takia että ne jatkavat tässä asiassa hallitusohjelmaan asti

nimittäin ensinnäkin koko eläkejärjestelmä on kuitenkin suomessa tällä hetkellä niin hyvässä mallissa ja niin hyvin hoidettu että siellä ei saisi sisällä olla tällaisia rumia kukkasia jotka tekevät aivan vääränlaisen fiilingin koko muotoutuvaan eläkkeeseen

silloin tämmöisiä virheitä pitäisi tässä vaiheessa nyt pystyä minun mielestäni myös korjaamaan

eläke on jatkettua palkkaa niin kuin me tiedämme ja se on koko ihmisen loppuiän hänen ainoa toimeentulonsa turva ja kaikkien niiden periaatteiden mitä siihen eläköitymiseen liittyy pitää olla niin selkeitä että niistä ei olisi laajaa erimielisyyttä

olen nähnyt kirjoituksia joissa tätä verrataan laitoshoidon kustannuksiin ja siitä voidaan laskea minkälaisen määrän itse asiassa valtiolle omaishoitajat tienaavat vuosittain

oletteko näin päin asiaa edes selvitelleet miten paljon omaiset auttavat valtiota tässä asiassa ja miten valtio voisi tulla vastaan jotta kroonikkohoito saataisiin kaikin osin kotipainotteisesti kuntoon nyt kun vielä mahdollista on asioihin puuttua

siinä rinnalla silloin kannattaisi ihan rehellisesti myös tutkia muunlaisia vaihtoehtoja

kuopan esittelyssä on jo kerrottuna mutta siellä on yksi joka on erittäin tärkeä kohta ja se on ammatillinen kuntoutus ja siihen liittyvät aspektit

silloin kun tämä tsadin päätös alun perin tehtiin niin sehän tehtiin hyvin herkällä tunnolla ajatellen että siellä on erityisen paljon koviakin vaikeuksia ja silloinhan takaraivossa on ajatus että sieltä mahdollisesti joudutaan tulemaan pois yllättävällä tavalla

kuoppa kaikki viulut on työeläkevakuutusjärjestelmä

sitä kautta minun nähdäkseni on ainoa tie asiallisesti edetä tässä ja pelastaa näille ihmisille jotka haluavat töissä olla ja voivat olla joiden työkyky riittää moniin muihin töihin mahdollisuus vielä olla tämän yhteiskunnan kehityksessä mukana

muulla tavoin terveille ihmisille kuin palomiehen savusukeltajan työhön kykeneville ihmisille on paljon parempi että heillä olisi myös toinen työskentelymahdollisuus

näissä ammatillisissa kuntoutuksissa tulevat ilmi ne laajemmat työkyvyttömyysasiat joiden johdosta muihin töihin ei pysty jolloin totta kai sitten täytyy olla täydellisestä työkyvyttömyydestä kysymys

tämä on arvoisa oikeusasiamies minun ensimmäinen kysymykseni

miten ajattelette että tähän kaikkinensa ehkä voisitte suhtautua

arvoisa puhemies

se on se tie jota olen yrittänyt palomiehille useita kertoja muuten ehdottaakin ja se ei ole vaan heille jotenkin tarttunut koska he totta kai haluavat tätä vanhaa saavutettua etuutta takaisin

turha nyt tulkita liian laajasti mutta minusta hän ymmärsi ongelman mutta ei ihan selvästi ehkä ymmärrettävästikin ottanut siihen kantaa mutta hän on tässä tavallaan vastannut kannanottonaan siihen

se tietysti mikä tässä vähän ontuu on se käytännön puoli sen pitäisi soljua ehkä nopeammin sille puolelle

minusta se on heille aivan oikeutettua ja saavat edelleen vaatia ja minä en vastusta ollenkaan

tässä aivan erityisesti nyt kiinnitetään huomiota siihen että ratifiointihan on vienyt ihan liian kauan aikaa

tämä ykn ihmisoikeussopimus on edelleen ratifioimatta

mutta yritän puhua jotenkin tässä niin sanottua tavallista maalaisjärkeä tämän asian ympäriltä

toinen puoli on tietenkin se pitäisikö vähän enemmän olla oikeusasiamiehellä sitten harrastusta tehdä ihan selkeitä lainsäädäntömuutosehdotuksia

se mitä kerkiän siteeraan kynnys ryn lausuntoa ulkoasiainvaliokunnalle

tiedän että niitä on tehty erilaisissa asioissa mutta onko se ollut tarpeeksi hyvä praksis vai täytyisikö sitä laajentaa

meillä on muitakin tämmöisiä ammatillisia eläkeikiä ja niiden kaikkien tarkastelu taitaa tällä hetkellä on hivenen vajaata ja sen takia minä tätä ed

täällä on aivan liian paljon luetteloituna objektiivisia tapahtumia ympäri suomenniemeä miten vammaisten ihmisoikeuksia rikotaan suomessa tänä päivänä aika törkeälläkin tavalla

kuopan aloitetta niin kovasti kehunkin että tulisi nyt voimakkaasti keskusteluun

ei se voi olla ainoa kriteeri jolla tässä mennään eteenpäin

esimerkiksi

tässä ei ole kysymys kauneusvirheestä jonka takia palomiehet ovat nyt hankalassa tilanteessa vaan minusta tässä on jonkinlainen eläkepoliittinen täydellinen taitamattomuus ollut kyseessä silloin kun heidän oma eläköitymisikänsä ammatillinen eläkeikä on poistettu ja heiltä on vaadittu siirtymistä yleiseen eläkejärjestelmään

tässä moititaan ministeriöitä liikenneministeriötä rakennusvalvontaa poliisi ei ota rikosilmoituksia vastaan jotka koskevat näitä asioita

koska te viimeksi olette työntäneet henkilökohtaisessa elämässänne jonkun henkilön pyörätuolia katuliikenteessä ja onko teidän ministeriössänne jonkinlaista vammaispoliittista otetta eli omaa puimurin aika on ylittynyt

mutta ehkä loppuun pitäisi vielä se sanoa että jokaisen meidän ihmisen kohdalla urasuunnittelu on hyvin tärkeätä että kun johonkin työhön menee silloin kun on koulusta päässyt ja ammattikoulunsa suorittanut niin urasuunnittelun alkuvaiheessa pitäisi tietysti nämä asiat myöskin osata ottaa huomioon

kiitoksia

mutta ne kysymykset jotka perustuslaissa ehkä tarvitsisivat ainakin vakavaa huomiota sisältyvät muihin pykäliin kuin taxellin komitea auki otti eli perustuslain toiseen lukuun joka sisältää perusoikeudet

arvoisa puhemies

rehulalle sanoisin näistä sotaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutusasioista että te kyllä puhutte hyvin mielenkiintoista tietoa

minä luin eilen täällä molempien näiden liittojen lehtien pääkirjoitukset näistä asioista ja on ihan selvää että niiden esittämiä ehdotuksia ei ole toteutettu

jokaisella joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon

hallitus on tehnyt siinä ehkä voitavansa mutta eniten olen kummissani siitä heidän kuntoutuksensa aspektista että kaikkia rahoja vuositasolla nykyisinkään ei käytetä

lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden sairauden työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella

jos yksityinen veteraani hankkii itsellensä kuntoutussuunnitelman niin hänellä on mahdollisuus saada siihen rahaa valtiokonttorin kautta oman veteraanijärjestönsä kautta oman kuntansa kautta ja käyttää myöskin omaa rahaa

tällä lailla edes veteraanijärjestöt eivät ole halunneet järjestää tätä kuntoutusta vaan se on erillisissä lokeroissa

rehula lukee nämä lehtien pääkirjoitukset ja miettii asiaa uudelleen

arvoisa puhemies

tiedämme että valtavan paljon on tämän alan kysymyksiä joista ihmiset eivät viitsi lähettää kantelua koska toteavat että se ei auta heidän asiassaan

kuinka monta niitä tarkalleen siellä on ja onko mahdollista se että pataljoonan komentajalla on komentovastuu eli ne ovat hänen käytössään

eli siinä tulee eteen kysymys

toinen koskee sitä että jos suomalainen jääkäri siellä astuu miinaan tai jotain muuta vastaavaa niin miten hyvin tämä koko logistinen ketju on mietitty surkeiden sääolosuhteiden keskellä jos hänet täytyy sieltä siirtää eteenpäin eurooppaan kuinka luotettavalla pohjalla se tällä hetkellä on

toteutuuko meidän perustuslakimme komea kirjaus tältä osin käytännössä ja valvotaanko perustuslain toteutumista riittävästi

minä en tässä sano mielipidettäni vaan yhden juridisen näkökohdan jonka opin edellisellä kaudella eduskunnassa kun eräs juridiikan professori piti meille esitelmää avioliiton ja avoliiton välisistä eroista

toki on myönnettävä että sosiaaliturvan osalta niin kuin varmaan terveydenhuollossakin tehdään päätöksiä valtavat määrät tässä maassa vuosittain mutta suhteellisesti valtavan suuri osa kanteluista kuitenkin oikeusasiamiehelle tulee näistä asioista ja tuon perustuslain pykälän pitäisi olla varsin selvää tekstiä

hän päätti esityksensä sanomalla että kannattaa huomioida se että jos asuu avioliitossa niin takana on vähintään seitsemän erilaista juridista seikkaa eri lainsäädännöstä tulevaa kohtaa jotka turvaavat mahdollisessa myöhemmässä elämässä tulevia vaikeuksia erityisesti silloin jos on lapsista kysymys

onko meidän lainsäädäntömme sosiaali eläke muu perusturvalainsäädäntö työttömyysturvan osalta perhelainsäädännön osalta perustuslain kanssa sopusoinnussa

avoliitossa ei ole minkäänlaista tämmöistä juridista turvaa miltään osin

toivoisin että tätä puolta selitettäisiin suomessa niille ihmisille jotka näitä ratkaisuja ovat tekemässä

akaan penttilä äsken että olisiko oikeusasiamiehen sittenkin oltava vielä aktiivisempi tekemään esityksiä lainsäädännön muuttamiseksi siltä osin että muun muassa näitten asiaryhmien asioita ei tulisi näin runsaasti kanteluina eteen

täydellistä lainsäädäntöä emme pysty laatimaan mutta ongelmia on ja ne ovat ihmisille hyvin traagisia monta kertaa

arvoisa puhemies

siitä olen ministerin kanssa samaa mieltä että tässä on monta hyvää tarkoitusta mutta lisäisin tähän yhden tietopaketin josta hyvin vähän kuulen referoitavan

siellä kerrotaan että on suuri vaara että hallinnon kulut pelkästään lisääntyvät markkinaoikeus menee tukkoon ja laatukysymykset jäävät täysin toissijaisiksi

kun ministeri on paljon liikkunutkin euroopassa niin suosittelisin näiden kokemusten implementointia jotenkin mukaan jos se vielä on mahdollista

ympäristöministeriöhän on erilaisia projekteja tehnyt kosteus ja hometalkoita ja muuta vastaavaa ja rakentajien ja kiinteistönomistajien osaamisesta on todettu että sitä pitäisi parantaa mutta silti minä kysyisin teiltä nyt joko ympäristöministeriltä tai virkaatekevä

miten te aiotte suhtautua tähän ongelmaan koska tämä on aika kauan suomessa ollut samantasoinen ongelma ja täälläkin monta kertaa käsitelty asia

onko niin että näitä rakennusmääräyksiä ei noudateta rakennetaanko edelleen virheellisesti vai mikä taustaseikka tässä on pielessä

ihan lyhyesti muutama asia

minusta tässä tapahtuneessa on eläkepoliittisesta taitamattomuudesta kysymys

se yksi ratkaisu joka tässä olisi todennäköisin sanon sen nyt uudestaan on ammatillinen kuntoutus

minusta tämä selonteko ensinnäkin on selkeä paperi

suosittelisin teitä tutustumaan oman työeläkevakuutusyhtiönne kautta siihen mistä rahat siihen tulevat mitä se tarkoittaa terminä ja sijoituksina

tällaista välillä kansainvälinen yhteistyö on ja siihen on meidän edustajien hyvä noin ajatuksellisestikin sitten vaan tottua

se ei ole nöyryytystä se ei ole sijoitusta joihinkin niihin töihin mitä sattuu samalla kuntatyönantajalla olemaan vaan se on aivan uudenlainen elämä joka siinä saattaa tulla mahdolliseksi voisin kertoa teille monia esimerkkejä aivan muilta aloilta mutta se vaatii yritteliäisyyttä tältä palomieheltä itseltään heidän ammattiyhteisöltään ja sitten myöskin työnantajalta ja työterveyspuolelta

jos tämän paperin lukee läpi niin pelkästään nämä korkeat lämpötilat ovat suomalaisille aika outo ympäristö samaten logistiset järjestelyt ja sadekauden aikana se että siellä joudutaan pelkästään lentokoneiden varassa koko huolto järjestämään

tämä on monimutkainen kokonaisuus ja mitä aikaisemmin se aloitetaan sitä paremmin tämä asia ratkeaa hyvät kollegat

mutta otin harkitusti esille koko tämän asian sen takia että minä toivon että kela ja kelan valtuutetut ja myös sosiaali ja terveysvaliokunta tutkisivat kunnolla menikö tämä kilpailutus oikein koska minulla on se käsitys omien asiantuntijoitteni kautta että se ei mennyt oikein

toivottavasti tämä selvitys saadaan aikaiseksi

tässä keskustelussa minua on hivenen häirinnyt se että aika voimakkaasti puhutaan rakenteista

pääkaupunkiseudun yhdistäminen yli miljoonan asukkaan suur helsingiksi etäännyttäisi hallintoa entisestään kansalaisista ja lisäisi byrokratiaa

hallintokeskustelun sijaan on paneuduttava alueen todellisiin haasteisiin ja otettava kansalaiset mukaan etsimään ratkaisuja

minusta ydin on tässä

ensinnäkin kannatan tätä hallituksen esitystä alkoholiveron korottamiseksi en tietenkään pelkästään sen takia että olen hallituspuolueen jäsen vaan myöskin sen takia että minusta se on aivan oikean suuntainen toimenpide tässä kentässä missä suomessa nykyään toimitaan

te jotka ette halua kuunnella mutta haluatte minun mielipiteeni tietää voitte lukea minun aikaisempia puheitani aina kun näitä veroja on korotettu tai välillä jopa laskettukin

siellä on ollut useampikin henkilökohtainen professori jotka ovat tehneet kansainvälisestikin laajaa ja kattavaa ja ihan hyvää tieteellistä työtä

se vaan ei ole poikinut mitään kovin jämäkkää tähän maahan ja yksinkertainen vasta argumentti on se että kulutus nousee lähes jatkuvasti

ja ihan yhtä selvä on toinenkin asia ja se on se että keinotkin ovat kaikki käytettävissä mutta niihin ei vaan tartuta sillä lailla kuin niihin pitäisi tarttua

onko se sitten politiikkaa tai mitä tahansa